sinänsä tällainen tekninen muutos tämä lakiesitys on aika pitkälti

se on vähän niinkin jos me laskemme sen per capita että me olemme pohjoismaiden jäljessä me olemme itävallan takana me olemme saksan takana sveitsin takana hollannin takana tässä asiassa

tiedämme intressiongelman esimerkiksi vakuutusyhtiöitten suuntaan ja ne kokemukset mitkä ovat islannista taikka virosta ovat kyllä sinänsä jo ongelmallisia

tässä on kysymys euroopan unionin meristä joista yksi on itämeri tietysti ja tiedämme itämeren olevan vesialue joka on erityisen vahvasti kärsinyt nimenomaan rehevöitymisestä

olemme puhumassa siis hyvin tärkeästä asiasta suomen kansallismaisemasta arvokkaasta kohteesta

toivon mukaan suomi ei mene tälle tielle vaan dna tiedot ovat nimenomaan tutkijoiden käsissä ja sillä tavalla myös eristetty tai jos väärinkäytöksiä menee vielä vasta vastauspuheenvuoro perusteli kaltiokumpu reino neljäs edustaja sahdin ja sen eristettyinä väärinkäytöksiltä

itse pidän ministeri lehtomäkeä monella tavalla myös hyvänä ympäristöministerinä muun muassa mitä tulee hänen kannanottoihinsa nyt biodiversiteetin suuntaan ja siihen ettei metsistä voida viedä biomateriaalia juuri näitä ed

typpipäästöt fosforipäästöt aivan sitä samaa mistä me täällä tänään keskustelimme

tämän vuoksi tämä lainsäädäntö on hyvin sopiva tähän keskustelun jatkeeksi käsitellä

ensinnäkin tämä ensimmäinen ponsi jossa puhutaan siitä että hallituksen on kehitettävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden asettamista ja aikaansaatava tulosten raportointia

pulliainen viimeksi totesi todeta että ainakin minun kohdallani se on pragmatismia ollut koko ajan

sen vuoksi kysyinkin häneltä valiokunnassa mikä on esimerkiksi yrittäjän ja kansanedustajien suhde noin taloudellisesti löytyykö yhteyttä vaalirahoituksen suhteen lapland hotellin ja kansanedustajan ja ministerin välillä

viittaan siihen että kun me olemme yrittäneet ympäristövaliokunnassa saada selville millä tavalla budjetissa sen eri osat vaikuttavat ilmaston muutokseen millä tavalla ne eri osat hillitsevät ilmaston muutosta se on mahdotonta koska budjettiteknisesti niitä asioita ei pysty etsimään eikä niitä ole avattu

palveluseteli on rahan siirtämistä kunnasta sairaanhoitopiiristä pois julkiselta yksityiselle puolelle

ministeri sanoi reilusti että hänellä ei ole mitään taloudellisia kytköksiä tähän yrittäjään mutta muista kansanedustajista hän ei tiedä niin kuin hän totesi

joka tapauksessa nämä kermankuorijafirmat ehtivät tähän väliin

tästä näkökulmasta tähän tulee suhtautua jatkuvasti hyvin aktiivisesti

tässä on kysymys potilaan hyvästä mahdollisuudesta saada hoitoa joustavalla tavalla ei niin että sen pitää olla virkahenkilö joka sen antaa tai toimihenkilö vaan se voi olla yksityinen suuhygienisti aivan niin kuin yksityislääkärin kohdalla potilas saa kelakorvauksen

tämän tyyppinenkin asia että budjetista löytyisi ilmastovaikuttavuus ja se pystyttäisiin esittämään eduskunnalle kun hallitus tuo talousarvion eduskunnan käsittelyyn

arvoisa rouva puhemies

täällä on talossa tämän jätevesiasetuksen lisäksi käsittelyssä muun muassa selkämeren kansallispuisto ja myös se siihen liittyvä keskustelu liittyy omalta osaltaan tähän rehevöitymiseen

tänään täällä eduskunnassa kävi itella opettamassa ja tekemässä sopimuksia kansanedustajien kanssa millä tavalla kansanedustajien palkkiokuitit voidaan lähettää kotiin sähköisesti

kaikki yritykset näiden omaishoidon tuen ongelmien ratkaisemiseksi ovat kannatettavia oikeastaan tällä tavalla nämä molemmat lakialoitteet mitä ed

aivan sama asia jota äskenkin puheenvuorossani kun käytimme puheenvuoroja palvelusetelistä kovasti kannatin

työllisyys on todella tärkeätä myös yhteisen hyvinvoinnin kannalta ja työttömyys on aina henkilökohtainen tragedia ihmisen elämässä

samalla on todettava se että tämä verotuksen osuus tässä käteenjäävässä tulossa on ollut se ongelma ja näin ollen tämän verotuksen eliminointi poistaminen olisi tietysti se keino ja tässä mielessä kaikki tuki tässä vaiheessa tiellä kello kahdeksan kymmenellä hän lienee että valtio tai keskustelu on päättynyt

mutta kaikilla suomalaisilla nimenomaan niillä pienituloisilla iäkkäämmillä ihmisillä taikka sitten tietyillä haja asutusalueiden henkilöillä ei ole sitä mahdollisuutta että kyllä tässä jaetaan kansaa kahtia tälläkin tavalla

kun olemme pragmaattisia asetamme niin kuin täällä tuli esille potilaan

kyllä työn tekeminen on suomalaiselle se ykkösasia

keskustelu on päättynyt

tämä ylittää usein osan käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällä niiden mukaan s

pääministeri kiviniemi vastasi ja hänen puheensa kirjoittaja tai kuka sen puheen on kirjoittanut hän tai avustaja oli hiukan ylimielinen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

lauri oinonen yleensä ottaa asioihin kantaa täällä mutta tuo viimeinen kannanotto ei nyt ollut ihan osuva sikäli että tämä kaksoislaillistaminen ei millään lailla ole mikään kontrolli eikä se liity tähän

varmasti terveyspalvelujen puute on se kaikkein kipein ja eniten ihmisiä koskettava ongelma joka ei tietenkään ole vain valtionhallinnon ongelma tai kuntaongelma vaan se on yhteinen

täällä on aika kulmikkaita vastauksia ja loppupäässä tätä vastausta pääministeri puhui myös enemmän sitten periaatteellisista ja vähän eettisistäkin kansanluonteen kysymyksistä joihinka toki yhdyn

se on niin hidasta ja meidän tämänkin talon tietokoneita paljon alkeellisempaa

mielestäni valtiovalta ei kylliksi tue kuntia niin että ne pystyvät toteuttamaan asiallisen perusterveydenhoidon

arvoisa puhemies

mutta tähän juuri että kun näitä mietintöjäkin kirjoitetaan ja kun on kiire niin tehdään mutkikasta ja vaikka tehdään lyhyttä niin sekin voi olla aika epäselvää

tämä hallituksen esitys liittyy kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksiin ja kuntoutusrahaetuuksiin ja annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin että kuntoutusrahaa voitaisiin myöntää välittömästi osasairauspäivärahan jälkeen ilman omavastuuaikaa

hän totesi että me suomalaiset olemme työtä pelkäämätön kansa joka on valmis huolehtimaan myös niistä jotka eivät siihen itse kykene

yksi kuva yhtä aikaa kun röntgenkuvien katsominen on nykyään digitalisoitu siinä menee valtavasti aikaa verrattuna vanhaan aikaan kun ne laitettiin kuvataululle ja katsottiin että tuossa se on

toisaalta tiedämme myös että on kuntia jotka pystyisivät parempaan jos ne vain haluaisivat

suomen todellinen vahvuus syntyy tasa arvosta ja eheästä kansakunnasta hän totesi ja lisäsi että pidämme hyvän huolen myös kaikkein heikoimmista

tämä tilanne kuitenkin maksaa kokonaiskuluina yhteiskunnalle kun vaivat ja sairaudet jotka pystyttäisiin ennalta ehkäisemään tai ajoissa diagnosoimaan ja hoitamaan ja jotka kuuluisivat perusterveydenhoitoon ajan mittaan ajautuvat ja joutuvat erikoissairaanhoidon piiriin jolloinka kaikki on paljon kalliimpaa

mutta se mikä on ihan käytännön ongelma tässä lääkärintoimen harjoittamisessa suomessa on se että meillä on eri syistä johtuen aika tavalla lääkäreitä jotka eivät osaa suomea ja he ovat kuitenkin sen tyyppisissä tehtävissä joissa tarvittaisiin kohtuullisen täydellinen kielitaito

sama koskee monia muita asioita

kaiken kaikkiaan kuntoutuminen ja kuntouttaminen on sellainen heikko rengas meidän hoitoketjussamme ja on erilaisissa strategioissa joita myös tässä talossa on käsitelty todettu perusoikeudeksi ihmiselle saada kuntoutusta voisi jopa sanoa iästä huolimatta

mutta tähän on kyllä vaikea yhtyä että pidämme hyvän huolen kaikkein heikoimmista kun ajattelemme ylipaikoilla makaavaa vanhusta ihmistä joka on ollut mukana rakentamassa tätä maata ja jota sitten postipakettina lähetetään hoitopaikasta toiseen tai leikkausjonossa odottavaa vanhenevaa ihmistä joka tuntee huonoa omaatuntoa kun hän vaatii tai pyytää tai tarvitsee apua

voin kokemuksesta suomea puhuvana sanoa että diagnoosin tekeminen suomenkielisen ihmisen kanssa ei ole aina helppoa mutta jos kieli ei toimi on selvästi ymmärtämisongelmia puolin ja toisin se on vielä vaikeampaa

tämän lisäksi tulee tietysti inhimillinen kärsimys

todellisuus on siis tämän talon seinien ja ovien ulkopuolella toinen kuin mitä usein täällä eduskunnassa kuulemme hallituksen aitiosta

kuitenkin meillä on näitä eläköitymisiän aiheuttamia kynnyksiä kuntoutuksessa ja kuntoutusvastuussa

se vaan tietysti rauhoittaa mieltä että mitään huutojahan ei hautuumaalta kuulu siellä vallitsee hiljaisuus ja tästä johtuen tällaiset ongelmat yleensä väistyvät hiljaisuuteen ja harva niitten perään sitten omaisistakaan huutaa

lähe vastauksia

ne alle laboratoriovastauksia röntgendataa auttamassa ja tuomassa erilaisia välineitä vaan lääkäri on potilaan kanssa siellä kahden

tilanne on paljon pahempi eikä myöskään paras hanke ole mikään sellainen taikasana joka muuttaisi tilanteen käytännössä

näin ollen hänet on ikään kuin syyllistetty vanhus joka on kuitenkin niin kuin totesin tätä maata ollut rakentamassa muiden kanssa

tässä ei ole paikalla nyt sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenistä muita kuin varapuheenjohtaja ed

lääkäripula joka koskettaa yli koko maan terveyskeskuksia ei tietenkään ole vain palkkakysymys

asko seljavaara mutta totean että valiokunta on tehnyt lausumaehdotuksen joka kuuluu

näin ollen kun arvoisa puhemies pääministeri puheensa lopussa kauniita ajatuksia maalaa niin täytyy katsoa pysyykö maali seinässä

ja aivan oikein lääkärimääriä lisäämällä nämä ongelmat eivät häviä vaan pitäisi se työkulttuuri palauttaa järkevällä tavalla sellaiseksi että on työryhmä myös siellä polilla ei ainoastaan päivystyspolilla tai leikkaussaleissa joissa ilman työryhmää sen työn tekeminen on täysin mahdotonta

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet pidentää osasairauspäivärahan enimmäiskestoa ja arvioi selvityksen pohjalta säädösten muutostarpeet

oikeastaan se ei ole lainkaan lääkäreiden palkkakysymys vaan se on työviihtyvyyteen ja työn luonteeseen liittyvä ongelma

arvoisa puhemies

tennilän puheenvuoroon

mutta työtä kuitenkin tarvitaan jotta meillä on palveluja millä pystymme ihmisiä auttamaan ja hoitamaan

ensimmäisessä käsittelyssä ed

uusi tilanne on tällä hetkellä syntynyt kun nimittäin vastavalmistuneiden lääkäreiden kannalta ei ole niin kuin ennen eli ei ole vanhempaa kollegaa joka pystyisi tukemaan avustamaan ja ohjaamaan päivittäistä työntekoa

tämä on tällainen yllättävä tilanne

siinä vaiheessa jos ed

kuitenkin tämä on sellainen tosi tilanne edelleenkin että meillä etukäteen rahoittajien ja jälkikäteen rakentajien ja purkajien välinen yhteys pitäisi katsoa tässä vaalirahoituksessa

tämä harmaa talous on todellinen syöpä niin kuin täällä on todettu mikä sitten sen vastustamisessa on kenenkin saavutus

asko seljavaara sanoi nörttien tekemä jotka eivät ole itse ikään kuin niitä jotka käyttävät sitä tietotekniikkaa käytännön tilanteessa

rouva puhemies

kankaanniemi kiinnitti tärkeään asiaan huomiota nimenomaan tähän että demokratia pohjoismainen malli heikkenee jos mennään vain suuriin kuntiin

näin ollen vastavalmistuneet lääkärit hyvin heikosti vastenmielisesti hakeutuvat työpaikkaan jossa joutuvat välittömästi suuren vastuun alle myöskin suuren päivystysvastuun alle siis rasittavaan tilanteeseen monella tavalla

siellä matka päättäjän ja äänestäjän välillä on liian pitkä

mutta vielä kommentoin tuohon mihin useampikin edustaja täällä kiinnitti huomiota

arvoisa puhemies

jos minäkin käytin tuossa äskeisessä kannatuspuheenvuorossa hiukan monikkoa juuri sen takia että ed

tällöin he hakeutuvat mieluummin yksityisen sektorin näiden niin sanottujen reppufirmojen vuokrausfirmojen palvelukseen ja he pystyvät myöskin suorittamaan terveyskeskuspalvelunsa tällaisessa yrityksessä

mitä on tehnyt nykyhallitus

vastikään puhuimme nimenomaan tästä tietokoneongelmasta siitä millä tavalla lääkäreiltä kuluu aika esimerkiksi potilaiden henkilötietojen etsimiseen mihinkä ed

mielestäni ei

kuitenkin hallintarekisterien olemassaolo on tärkeätä todeta ikävänä osoituksena siitä että suomelle tehdään lisää mahdollisuuksia kasvottomaan omistamiseen

laxellin puheenvuoro siitä että pitäisi kaikkien rantavaltioiden olla aktiivisia pitää paikkansa ja nimenomaan tässä tapauksessa euroopan unionin jäsenten erityisesti niin kuin puolan joka on absoluuttisesti suurin rehevöittäjä kun lasketaan tonneittain typpeä ja fosforia

hän on todennut että kun tämä yksityistäminen siirtää terveyspalvelut pörssiyhtiöitten hallinnoimaksi se on epämoraalista ja hän on kysynyt myös tämän etiikan perään

arvoisa puhemies

kaikki ovat sitä mieltä että lapsilla on oikeus rakastaviin huolehtiviin vanhempiin mutta vastalauseen allekirjoittajat hyväksyvät tämän vain silloin jos toinen näistä vanhemmista on nainen ja toinen mies ja näin ollen tässä kyllä lapsen etu on vastoin tällaista dogmaattista ajattelua että vanhemmat voivat olla nimenomaan vain mies ja nainen eivät kaksi naista tai kaksi miestä mikä kuitenkin käytännössä jo on olemassa oleva totuus niin kuin täällä kokemuksesta jo asiaa seuranneetkin edustajat kertoivat

mutta yhtä kaikki toinen liittyy omaishoitoon toinen toimeentulotukeen ja molemmat ovat kannatettavia

sitten kun tässä on kuntaministerikin keskustelemassa oikeusministerin kanssa haluaisin todeta sen että kun kunnat suorittavat hankintoja niin olisi erittäin tärkeätä että siellä kunnissa todella ohjeistettaisiin nämä hankinnat niin että siellä ei olisi pääsyä harmaalle taloudelle työntämään omaa mustaa likaista kättään sinne väliin

tämä onkin yksi asia joka on monissa muissakin euroopan maissa jo läpikäyty ongelma eli kun erilaiset yhtiöt pörssiyhtiöt nopeaa voittoa tavoittelevat yhtiöt hankkivat terveydenhoidon omaksi toimialueekseen niin tällöin ei enää myöskään terveyspalveluiden tuottaminen ole välttämättä ollenkaan eettisesti kestävällä tasolla

täällä kävivät puolan ympäristövaliokunnan jäsenet joku aika sitten vieraanamme ja se mikä jäi mieleen oli se että he sanoivat että he ovat vihreä tiikeri itämeren vihreä tiikeri

nykyään kun kaikki vihertyy niin en tiedä tarkoittivatko he sitä että itämeri vihertyy heidän toimintansa tuloksena mutta kuitenkin he ovat tällä tavalla vahva vaikuttaja itämeren tilanteeseen

kankaanniemen huoleen yhtyä siinä mielessä että meillä pitää olla toimivia ja inhimillisen kokoisia kuntayksiköitä

silloin toteutetaan työn teettäminen nimenomaan niin että maksetaan työn sivukulut eikä suosita julkisilla hankinnoilla harmaata taloutta

mutta emme me suomalaiset mitenkään pahasti jää tästä koska taas per capita laskettuna me olemme suurin itämeren rehevöittäjä

pääkaupunkiseutu on erikseen mutta sitten muualla suomessa on aivan kohtuutonta luoda keinotekoisesti maakuntien kokoisia kuntia

ojansuu sanoi että kansaneläkemaksu joka nyt jätettiin työnantajilta laskuttamatta tullaan kompensoimaan ympäristöveroilla

valiokunnan mietintö on hyvä ja muistutan mieleen sen keskustelun jonka kävimme sukupuolineutraalista avioliitosta ed

tähän toivon mukaan suomessa ei jouduta

siellä sitten tämä kuntademokratia kyllä häipyy

meillä on etenkin erikoissairaanhoidossa jo esimerkkejä nimenomaan yliopistopaikkakunnilla joihin on syntynyt yksityisiä sairaaloita

mutta minä en ole vielä kuullut sitä ympäristöverotyyppiä ja sitä millä tavalla se ympäristövero sitten syntyy ja mikä ympäristövero se on kun me tiedämme ja ed

sekin keskustelu oli hyvä ja vie tätä asiaa eteenpäin

rouva puhemies

pulliainen tietää vielä kauemmalta ajalta kuin minä tai ed

avoterveydenhoidossa lääkärikeskukset ovat aivan terve ja hyvä kompensaatio ja tuki julkiselle terveydenhoidolle mutta kun siirrytään sairaalakäsitteeseen että on olemassa yksityinen sairaala ja tilanne syntyy sellaiseksi että on vain yksityinen sairaala palveluvalinnan kohteena niin tällöin tilanne ei enää ole terve vaan hyvinkin voi sanoa patologinen

tämä ed

lepän ehdotus on tietysti periaatteessa hyvä ja varmaan ehkä käytännössäkin ja en vaan ole kuullut sitä koska jouduin olemaan toisaalla

zyskowiczin suusta heti kun tämä asia tuli esille tässä salissa että eihän sitä nyt samalla tavalla voida jollakin ympäristöverolla sälyttää tätä kansaneläkemaksun suuruista maksua työnantajille koska eihän siitä sitten olisi ikään kuin työnantajille mitään hyötyäkään ollut niin mikä on sitten tämä ympäristöveromalli ja kuka sen maksaa

tiilikainen viittasi tuli muun muassa tänään aamulla esille seminaarissa tuolla finlandia talossa ja siellä nimenomaan oli tämä biokaasukysymys liikennepolttoaineena esillä

nyt pelkään arvoisa puhemies että nämä viime päivien uutiset husista helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta sen osana ovat todella hälyttäviä